elikkä seutukunnalliset ambulanssit jotka nyt hoitavat merkittävän osan siirtokuljetuksista sillä periaatteella että se auto mikä on joustavimmin käytettävissä on niitä hoitanut yleensä yksi yhdeksän

jos ajatellaan vaikkapa ydinaseräjähdystä niin siinähän on niin kun kaikki hyvin tiedätte täällä on varmasti minua parempiakin asiantuntijoita hyvin monenlaisia vaikutuksia alkaen painevaikutuksesta ja lämpövaikutuksesta nämä kaikki

vaikka tällä hetkellä lähdetään siitä että ne ovat valtion omistamia kuka takaa etteivät muutaman vaalikauden mentyä ne olekin mahdollisesti kaupan

tämän vuoksi pitää olla keinoja tunnistamiseen mutta niiden pitää olla viranomaisten käytössä luotettavien viranomaisten käytössä

silloin nämä voivat joutua omistajaohjauksesta tykkänään täysin vieraaseen ulkopuoliseen omistajaohjaukseen ei välttämättä edes suomalaiseen

on totta se että on nimenomaan tiettyjä vaikutuksia radioaktiivisia vaikutuksia jotka eivät poistu suinkaan hetkessä mutta jos ajatellaan jotain radioaktiivista pilveä vaikka tsernobylin tapahtuman yhteydessä niin nämäkinhän tietyllä tavalla kulkivat ja liikkuivat

tämä liittyy ensihoitoon sikäli läheisesti että esimerkiksi keuruulla on nykyisen käytännön mukaan kaksi pelastuslaitoksen ambulanssia ja petäjävedellä yksityinen

sen ostivat amerikkalaiset autotehtaat ja vuosikymmeniin ei ole enää ollut meksikossa junaliikennettä

kun mentäisiin tähän keskitettyyn järjestelmään uhkana olisi että kolmen ambulanssin asemesta tulisi olemaan vain yksi koska siirtokuljetukset menisivät sinne maakuntakeskukseen

näitä kysymyksiä sopii todella pohtia mutta varmasti on hyvin olennaista että näiltä suurimmilta vaikutuksilta joita ovat painevaikutus lämpövaikutus aivan mekaaniset vaikutukset niiltä väestönsuojat antavat suojaa

jos ajattelemme vaikkapa toisen maailmansodan loppuvaiheen kokemuksia japanista niin kyllä siinä ne välittömät vaikutukset olivat ne kaikkein tuhoisimmat ja sitten tietysti seurannaisvaikutukset jatkuivat pitkään

arvoisa puhemies

saara karhu juuri totesi eu direktiivin soveltaminen suomen liikenneolosuhteisiin on yleensä monilla tavoin ongelmallista

tämä on bussiliikenteen palvelusopimusasetuksen kohdalla ja nyt myös tämän käsiteltävänä olevan asian kohdalla havaittu ongelma

käsiteltävää asiaa olen ollut osaltani valmistelemassa puolustusvaliokunnan työskentelyssä jossa olemme laatineet yksimielisen lausunnon joka on osaltaan käytävän keskustelun pohjapapereita

maailmassa on paljon tilanteita joissa tarvittaisiin oikeudenmukaisuutta rauhaa järjestystä ja sen takia kriisinhallinnalla ja rauhanturvaamisella on tässä kovassa maailman todellisuudessa vahva sijansa

karhu toi esille juuri tämä yksityisraiteitten osuus tuli valiokunnassa korjattua ja näin on hyvä sillä juuri nämä yksityisraiteet ovat niitä kotiteitä joille liikenneradoilta ohjautuu liikennettä ja joilta ohjautuu liikennettä rautateille

arvoisa puhemies

jotka tätä ovat odottaneet ovat olleet pienituloisia eläkeläisiä opiskelijoita työttömiä mutta samalla se tuntuu kaikkien ruokaostoksia tekevien kohdalla osaltaan myönteisenä asiana

huolimatta siitä että ihminen on teknisesti kehittynyt tiedolliset ja taidolliset kyvyt ovat lisääntyneet ihmiskunta ei ole sotimista lopettanut

on murheellista katsoa pääratojen varrella kuinka vähän on nykyisin niitä raiteita joilta mennään teollisuuslaitoksille tai joilta tullaan teollisuuslaitoksilta rautateille

ihmiskunnan parissa on väkivaltaa jossa nimenomaan syyttömät ja viattomat ihmiset lapset ja naiset kaikkein eniten kärsivät

on erittäin hyvä että tämä tuntuu juuri pienituloisimpien kohdalla koska ruokajonot ovat pidentyneet

arvoisa puhemies

on hyvä että ruokaa on saatavissa siellä jonon päässä onneksi näin mutta kyllä meidän tulisi yhteiskunnassa hoitaa asioita siten että tämä olisi vain poikkeustilanne eikä pysyvä tilanne että joutuu hakemaan ruokaa juuri tällaisista ruokajonoista

tässä näkisin rauhanturvaamiselle kriisinhallinnalle vahvan eettisen perustan

miksi liikennettä ei haluta ajaa usein lyhimpiä mahdollisia reittejä myöten

tältä pohjalta pidän hyvin vastuullisena sitä että suomi on halunnut antaa tähän panoksen jonka perusteella on aivan aiheellista sanoa että suomi on rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan suurvalta suhteessa kansamme väkimäärään

kuluneen viikonvaihteen aikana sain kymmenen puhelinsoittoa näistä seitsemän kertoi susiongelmista

tulee vain valvoa että tämä todella tulee ruuan ostajan hyväksi

suomen joukot rauhanturvaamisen kentillä ovat aina osoittaneet erinomaisen kykynsä juuri siksi että ne nojautuvat meillä asevelvollisuuteen perustuvaan armeijaan jossa henkilökunta ja reserviläiset yhdessä ovat muodostaneet siviiliosaamiseen perustuen ainutlaatuisen pätevät joukot rauhanturvaamis ja kriisinhallintatehtäviin

näen että meillä on valtava mahdollisuus esimerkiksi poikkirata itärajalta joko niiralasta tai muulta rajanylityspaikalta vaikka palauttamalla parikkalasta elisenvaaran ylityspaikka ja sitten edelleen pieksämäeltä jyväskylän ja haapamäen kautta palauttaa rata kuntoon poriin hyödyntää rataa vaasaan ja kaskisiin tai hyödyntää jyväskyläsaarijärvihaapajärvi rataa luoda verkostot toimimaan

meidän on pidettävä huolta suomalaisesta maataloudesta suomalaisesta ruuantuotannosta koko elintarvikesektorista kaikkine liitännäisineen

arvoisa puhemies

täällä on viitattu muun muassa puheenjohtaja korkeaojan puheenvuorossa kustannushyöty suhteeseen

on esiintynyt hyvin paljon viime aikoina myös kriittisiä ajatuksia jotka asettavat kyseenalaisiksi ne väitteet joita hyvin voimakkaasti on yhtenä totuutena tuotu esille

arvoisa puhemies

tämä on aina kaikissa asioissa tarpeellinen näkökohta

meillä on ajettu alas heikompaan kuntoon näitä tiettyjä rataosuuksia ja sitten taas ohjataan radoille liikennettä niin että liikenne ruuhkautuu

kähkönen täällä sanoi ja toivon että viimeistään tuleva eduskunta keitä siellä sitten onkin ottaa tämän lain korjattavakseen ja että tulevat ne näkökohdat joita ed

äidit kysyvät kuinka he uskaltavat jättää lapsia leikkimään pihalle uskaltaako viedä lapsia vihertaajamassa vaikkapa hietamalla tai parantalassa voiko jättää lapsia lastenvaunuihin nukkumaan ja niin edelleen

se on sitä jo nyt mutta sen haasteellisuus varmasti lisääntyy tulevan vaalikauden aikana ja tämä on näkökohta joka on hyvin voimakkaasti otettava huomioon

helsinkitampere välille ei käsitykseni mukaan mahdu yhtään henkilöliikenteen junaa ei pikajunia eikä pendolinoja lisää silloin kun niitä kaikkein kipeimmin ruuhka aikoina tarvittaisiin

lauri kähkönen on täällä esille tuonut ja joita tämän eduskunnan maa ja metsätalousvaliokunta on halunnut lausunnossaan esittää asianmukaisesti huomioon otetuiksi

mitä maksaa henkilöstö mitä maksaa materiaali mitkä ovat kustannushyöty suhteet nämä ovat entistä tarkemmin pohdittavia kysymyksiä

vuosaaren satama oli jo lähtökohtaisesti väärään paikkaan sijoitettu ja se tuo liikennettä juuri pääradalle kaikkein ruuhkaisimmille osuuksille

edelleen he kysyvät kuinka sitten koulutaksille menevä sen oman osuuden joka on kuljettava uskaltaa mennä kun susia liikkuu maastossa

haluan että mitään rikoksia ei tapahdu se on lähtökohta mutta lain tulee olla sellainen että se on kansan oikeustajun hyväksymä

eräs näkökohta jossa näkisin suomelle suuria mahdollisuuksia olisi se että suomi olisi kriisinhallintatehtäviin liittyen entistä enemmän myös kansainvälisen ja samalla myös pohjoismaisen koulutuksen antaja

elikkä jos pitkiä ajanjaksoja ajatellaan niin olemme menossa kohti jääkautta ja suomen ja pohjolan ja maapallon ilmastossa on aina tapahtunut vaihteluita

toivon että päästään myöskin käsiteltävänä olevassa asiassa sellaiseen lainsäädäntöön että kansan oikeustaju voi sen hyväksyä ja että törkeät metsästysrikkomukset joita tämä laki käsittelee olisivat jonkinlaisessa suhteessa vaikkapa siihen että työssä oleva nuori perheenisä hakataan bussiasemalla ihmisten toimesta vakavaan kuntoon

kotikaupungissani keuruulla pioneerirykmentissä on miinanraivaamisen erikoisosaamista miinanraivaamisen kaluston kehittelyä ja näkisinkin että kun maailmassa on miinoja levällään toisin kuin suomessa suomessa kaikki miinat ovat tarkoin vartioituina lukkojen takana maailmalla miinoja on sotakentillä vuosikymmenien raivaamistarpeeksi niin suomalaisten tulisi olla edesauttamassa miinanraivaajien koulutusta ja siinä käytettävien välineitten jatkuvaa kehittelyä

muun muassa nämä lapin järvien pohjasta löytyneiden puiden lustotutkimukset osoittavat että on ollut lämpimiä kausia on ollut kylmiä kausia

miksi silloin ei ohjata idästä tulevaa tavaraliikennettä esimerkiksi kouvolasta pieksämäelle edelleen jyväskylään jos se on pohjoiseen menossa keski suomen rataa pitkin haapajärven suuntaan tai haapamäen kautta seinäjoen suuntaan ja päinvastoin

nämä rikkomukset joita tapahtuu pahoinpitelyissä raiskauksissa eivät ole missään suhteessa ankaraan rangaistukseen siitä mitä ihminen joutuu ehkä tietämättään hätävarjelutilanteessa tekemään suurpedon osalta

äänekoskella oli otettu sitten poliisiviranomaisiin yhteyttä susiasiassa mutta ei poliisikaan voinut kuin paras pappi vain kuunnella ja ymmärtää ottamatta asiaan sen enempää kantaa

laxell edellä sanoi viime sotien veteraanien osalta

arvoisa puhemies

heidän korkea ikänsä huomioon ottaen on hivenen outoa milteipä irvokasta puhua vammaisuusasteesta tässä vaiheessa

nyt käsiteltävänä olevassa asiassa jossa käsittelemme lentoliikenteen päästökauppa

toisin sanoen poliisitkin pelkäävät sitä että he joutuisivat luonnonsuojelijoitten syytteitten alaisiksi jos he kansalaisen turvaamiseksi perheväen ja kotieläinten turvaamiseksi lähtevät suurpetojahtiin

tässä on aivan selvä korjauksen paikka tulevan

kuten ed

laxell sanoi näitten nuorempien sotainvalidien joita ilmeisesti saattaa tulla kriisinhallintatehtävissä rauhanturvatehtävissä kohdalla pitää olla sitten eri lainsäädännöt

siksi näkisin että keuruulla pioneeri ja suojelualan osaamisen paikkakunnalla tulisi kehittää olemassa olevaan osaamiseen ja rakenteisiin liittyen pioneerirykmentissä ja keuruun varikolla entistä enemmän niitä toimia joilla tämä paikkakunta voisi myös palvella kansainvälistä kriisinhallinnan koulutusta niin miinanraivaamisen kuin suojelun osalta ja kaiken muunkin humanitäärisen toiminnan osalta

ministeri vehviläisen aikana on pelastettu karjalan rata keski suomen rata ja suomen pisin poikkirata niiltä uhkakuvilta joita riitti ratojen purkamisesta

mutta tämän lakialoitteen mukaisella tahtotilalla halutaan luoda sitä signaalia yhteiskuntaan että haluttaisiin välttää tupakanpolttoa sanktioimalla niin kuin lakialoitteessa on esitetty rikkomukset

tuon tämän näkökohdan esille koska kymmenestä seitsemän puhelua minulle tuli äänekoskelta juuri tästä teemasta

välttämätöntä on että meillä on hyvät meritieyhteydet

edelleen haluan toistaa tässä sen että ratkaisu siihen helsingin ratapihan surkeuteen että junat eivät tahdo mahtua sinne olisi se minkä aiemmassa puheenvuorossa toin esille

lakiesitysten toinen käsittely on päättynyt

sydämestäni toivon että koskaan ainuttakaan väestönsuojaa ei tarvitsisi käyttää siihen tarkoitukseen mitä varten ne on rakennettu vaan että niitä voitaisiin käyttää niihin tarkoituksiin mihin niitä normaalioloissa hyvinkin hyödynnetään

se on se aihe mistä kansa puhuu tällä hetkellä vaikka haluttaisiin joltakin taholta tämä puhe todella vaientaa ja myöskin sen puhuja haluttaisiin vaientaa

nyt olemme ikävä kyllä tilanteessa jossa lentoliikenteelle tulee kustannustekijöitä ja on suoranainen ihme jos pystymme säilyttämään oulun eteläpuoleisen lentoliikenteen kovinkaan pitkään

ennen kaikkea näen vastuun nuorison viiteryhmien vaikuttajille niille jotka vaikuttavat nuorten vapaa aikaan

pakkolunastaa takaisin rautatiealuetta nykyisten raideparien länsipuolelta se alue joka aikoinaan on ollut junaliikenteen käytössä

arvoisa puhemies

siellä tulee nuorisomusiikki nuorisokulttuuri nuorisoidolit ihanteet

samalla tuo koulutuskeskus voisi olla myös runko eräänlaiselle pika vpklle jos tällaisia haluttaisiin maailmassa ongelmakentille lähettää

mutta kyllä olen keskustellut pelastusalan eri asiantuntijoiden ja sisäministeriön asiantuntijoiden kanssa ja he kyllä kokevat ongelmalliseksi jos me käymme taas kaavamaisesti tinkimäänkin näistä tavoitteista

maaseutua ei voida tuoda maaseutu pysyy elävänä vain silloin kun siellä on elinvoimainen maatilatalous perheviljelmiin rakentuva ruuantuotanto kotimainen ruuantuotanto ja silloin maaseutu säilyy luontaisesti

multialaisena syntyjäni sanon tämän hyvinkin vilpittömästi koska karhumäen veljekset perustivat lentoyhtiön joka sittemmin oli kar air ja kun tämä kar air yhtyi valtion aeroon tästä tuli sitten finnair

pidän hyvin tärkeänä sitä että kun asioita jatkossakin pohditaan niin eduskunnan valiokunnat mutta myös täysistunto osallistuvat käytävään keskusteluun

minä toivon että näistä asioista voitaisiin käydä ihan asiallista avointa keskustelua tavoitteena että meillä on tarkoituksenmukaiset suojat kaikkiin ennakoitavissa oleviin uhkakuviin ja tilat ovat semmoisia että ne ovat tarkoituksenmukaiset ja mielekkäät jos niitä joudutaan pahana hetkenä käyttämään mutta myös tarkoituksenmukaiset normaalioloissa ja välittö mästi hyvin nopeilla toimilla käyttöön otettavissa

mutta nyt on tarpeen että meillä olisi edellytykset sille liikennemuodolle mitä ilmailu tarjoaa myöskin kotimaan reiteillä mutta myös kotimaan ja ulkomaitten välisessä liikenteessä

näin asiassa voitaisiin toimia mahdollisimman laajalla mieluiten täydellisellä kansallisella yksimielisyydellä

myös on tarpeen että emme suomen vientiteollisuudelle joka jo muutoinkin joutuu kamppailemaan muita maita korkeampien kustannusten osalta laivaliikenteen osalta olisi sitten asettamassa kynnystä joka tekee sen kilpailuedellytykset ulkomailla kalliiksi

aikanaan yksityisteillä oli valtion avustukset ne ovat olleet jo pitkään poissa harva enää niitä edes muistaakaan tässä salissa että sellaisia on joskus ollut

minua hirvittää se että meillä pahassa tilanteessa jäisi osa ihmisistä vaille sitä suojaa mitä väestönsuojat voivat tarjota

nämä tulisi voida palauttaa myös yksityisteitten hoitotoimiin tai sitten pitäisi harkita yksityisteiden arvonlisäveron poistoa tai palautusjärjestelmän luomista jotta yksityisteiden menotaloudet saataisiin pidettyä kurissa

arvoisa puhemies

tiedän hyvin että tiettyjä tilapäisratkaisuja voidaan tehdä hiekkasäkeillä ja niin edelleen löytyy muitakin ratkaisuja nopeasti mutta mitä parempi suoja ja turva meidän kansalaisillamme olisi sitä paremmin tämä kansakunta olisi kaikkiin uhkakuviin kestävä sillä radiologiset kemialliset ja biologiset uhat eivät suinkaan ole poistuneet maailmasta

totta kai nyt näin tehdään kun on eun käsky käynyt mutta pelottaa se minkälaiset toimitusjohtajavalinnat kullekin vaikkapa tässä tapauksessa merenkulun osalle tulevalle yhtiölle tulee

jos toimitusjohtaja näkee yhteiskunnallista vastuuta haluaa kehittää ja laajentaa palveluja verkostoa niin se on tietysti hirveän hyvä asia mutta kovin helposti toimitusjohtaja voi olla niin sanottu saneeraaja joka poistaa sieltä toimintoja jotka tuottavat vähiten harventaa verkostoa keskittyy vain muutamaan keskeiseen kohteeseen ja pelkään että silloin monet niistä keskeisistä asioista joita muun muassa ed

lentokentistä lentokenttien koko palvelukokonaisuudesta ja koko ilmailusta on kyse ja vaarana saattaa olla että kotimaan liikenteestä finnairin menetämme yhä enemmän

näen että meidän on pidettävä huoli että meillä säilyvät postin tasa arvoiset palvelut kautta koko maan niin että kirjeet ja postilähetykset ovat samanhintaisia riippumatta mistä ne lähetetään ja minne ne lähetetään

kiitän siitä että arvoisat keskusteluun osallistuneet kollegat ovat halunneet nähdä tämän näkökohdan ja kantavat samasta asiasta huolta

paljoltihan on jo nyt tapahtunut että on tullut menetyksiä mutta onneksi on tullut yksityisiä muita yrittäjiä jotka hoitavat liikennettä

kauan sitten oli niin sanottu maalaiskirje että jos se oli siinä pitäjän alueella niin sen hinta oli halvempi kuin jos kirje meni naapuripitäjään

seurujärven kanssa pidämme tarpeellisina saattavat tulla niin sanotusti kannattamattomiksi ja kun ei niille löydy maksajaa niin silloin sitten onkin aluepolitiikan kannalta hyvin huonoja tilanteita

tästä on annettava muun muassa finncommille täysi tunnustus että se pystyy hoitamaan liikennettä niille paikkakunnille joille muuten ei tällä hetkellä lentoliikennettä olisi

mutta minusta on oikein että on sama hinnoittelu matkasta riippumatta lähtö tai vastaanottopaikasta riippumatta

samoin pidän postisalaisuuden kannalta kyseenalaisena sitä että avattaisiin kirje ja lähetettäisiin sitten eteenpäin sähköisesti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä näkyy juuri nyt täällä liikennesektorilla mutta valitettavasti tämä ei ole ainut sektori

mutta ed